aikanaan osmo soininvaara kirjoitti suomen kuvalehdessä loistavan artikkelin joka puuttui työttömyyteen silloin itse asiassa kaikkien ihmisten työttömyyteen mutta sitä hänen artikkeliaan voi hyvin soveltaa nuorisotyöttömyyteen

työnantaja jos se on yksityisen sektorin yritys ei voi toimia kovin paljon ei ainakaan pysyvästi sosiaalisesti työnantajana

sen täytyy tuottaa voittoa eli työpanoksen pitää tuottaa vastaava tulo yritykselle jotta se olisi järkevää

voisi soveltaa sitä että henkilö saa sen palkan joka työmarkkinoilla katsotaan hänen työsuorituksensa arvoksi mutta yhteiskunta tämän jälkeen aina takaa vähintään tähän tesin mukaiseen palkkatasoon riittävän tuen

tämä on se periaate joka johtaa siihen että ihminen on työmarkkinoiden käytössä sillä markkinahinnalla jollaiseksi hänen työnsä arvon joku on arvioinut

tähän voidaan myös perustaa yhtiö suomen nuorisotyö oy jonka valtio omistaa ja takaa tätä kautta että työehdot ja muut asiat työturvallisuus ja vastaavat seikat tulevat huomioiduiksi silloin kun työsopimusta tehdään

tällöin myös vältetään näitä irtisanomis ynnä muita juridisia ongelmia aikamoinen määrä aivan samalla lailla kuin tällä hetkellä vuokratyön yhteydessä muutenkin tapahtuu

se että ihminen saa työtä mahdollistaa hänen pääsynsä työyhteisöön pitää hänen ammattitaitoaan yllä useimmiten myös kehittää sitä ja vähitellen hänen työmarkkinakelpoisuutensa paranee

arvoisa herra puhemies

kun siitä ei makseta juuri mitään niin ihminen ei ole kovin motivoitunutkaan osallistumaan ja perustellusti voi tulkita asian omalta kannaltaan katsottuna siten että häntä käytetään työn tekemiseen väärin perustein

sen sijaan eri asia on aito markkinaehtoinen palkka plus valtion tuki ihan samalla lailla kuin aikanaan suomi hoiti voin vientiä englantiin

maastrichtin sopimus on edelleenkin voimassa

jos kreikan poliittinen johto tieten tahtoen vääristeli tilinpitoa se on ehkä ei pelkästään sopimatonta vaan rikollista niin kyllä sitten näissä järjestelyissä jotka ohittavat maastrichtin sopimuksen hengen on vähän samanlaista

tämä että itse joutuu hakemaan työtä eikä sitä tuputeta kotiin on myös oma aloitteisuuden kannalta merkittävää

jos ajatellaan yksityisoikeudellista verotuslainsäädäntöä niin tällainen järjestely verottajan kannalta olisi mitätön koska tässä on haluttu kiertää sitä mitä maastrichtissa aikanaan on sovittu

vaikka julkisuudessa usein vedotaan siihen että koulutus parantaa työmarkkinakelpoisuutta tässä taloudellisessa tilanteessa myös koulutettujen kohdalla näyttää siltä että maisteri ei saakaan sitä palkkatasoaan ensimmäisestä työpaikastaan ehkei edes sitä ensimmäistä työpaikkaa lainkaan minkä johdosta hän helposti turhautuu ja jatkaa myös vetkutellen omaa valmistumistaan

aivan kuten edustaja sasi tässä totesi olisi syytä näissä asioissa olla hyvin huolellinen silloin kun perusteluja kirjoitetaan koska näitä perusteluja seuraavat myös luokituslaitokset ja jos suomen luokite luottokelpoisuuden osalta heikkenee niin osasyynä saattaa olla se että näitä perusteluja ei ole kirjoitettu auki eikä näiden vastuiden todennäköisyyden toteutumista ole määritelty

arvoisa herra puhemies

asia on nyt hyvässä hoidossa

kun on havaittu yleisesti että näiden erilaisten sitoumusten takaisinsaaminen on epävarmaa myös suomen valtion sanoisinko tilinpäätös pitäisi pohtia uudelleen

työnantajan kannalta katsottuna armeijan käynti kuitenkin opettaa tiettyä oman elämänsä hallintaa ja varsinkin jos siihen sisältyy sitten aliupseeri tai upseerikoulutus myös paljon muutakin

hyvä tilintarkastustapa lähtee siitä että alaskirjaus tehdään silloin kun näyttää todennäköiseltä tai mahdolliselta että saatavia ei saada

työmarkkinoilla pitäisi todella pohtia tilanne kokonaan uudestaan ja ehdotan soininvaaran ajatuksen alistamista laajempaan keskusteluun

näin näyttää käyvän lähiaikoina varsinkin siinä tilanteessa jos velkasaneeraus tulee asia on itsestään selvä

johtui kännyköistä mutta johtui myös siitä että monella alalla suomi nopeasti omaksui internetin ja myös radiotekniikka josta nyt moni muukin asia sitten oli seurausta oli suomessa korkeatasoinen

kutakuinkin neljä vuotta sitten yhdysvaltain keskuspankissa pohdittiin onko järkevää päästää lehman brothers konkurssiin esimerkiksi muille

mutta hyvä tilinpäätöskäytäntö lähtee siitä että tällainen varaus alaskirjaus tehdään

minun mielestäni edustaja pekkarinen kuvasi hyvin tämän filosofisen puolen tähän

kun näissä järjestelyissä on erilaisia pitkiä ketjuja joiden osana suomi on kolmen an luokitteella ja jos tässä vielä yritetään nostaa näitä määriä nelinkertaisiksi suomenkin luokitus saattaa kolmen vuoden kuluttua laskea

se mikä minuakin tässä huolestuttaa on suomen teollisuuden kilpailukyky kuinka monta kortta kamelin selkään voidaan vielä laittaa lisää kun koko ajan tuotannollista puolta siirtyy rajojemme ulkopuolelle

ei pitänyt levitä

levisi ja edelleen kriisin seurauksista kärsitään

kun kreikka on hoidettu italia on sylissä espanja on ehkä tulossa ja vielä joku muukin niin tämä kausaaliketju sitten alkaa kolisuttaa suomenkin kykyä selviytyä ainakin siinä ryhmässä jossa on hyvä olla eli kolmessa assa

toinen asia on tietysti tämä mankala periaate ja jos se tässä tulkitaan tuhoutuneeksi niin kuitenkin se että teollisuus on voinut hajauttaa energiantuotantoaan ja siten vähentää riskiä ja hyödyntää mittakaavaetua on suomen teollisuuden kannalta se kysymysmerkki jota jään pohtimaan

näitä kaikkia käytetään liikkeenjohdon esimerkkinä kuinka usko omaan kuolemattomuuteen ja kaikessa oikeassa olemiseen on vaarallista ja varsinkin silloin kun ei ryhdytä tekemään riittävän reippaita muutoksia kun havaitaan että jäädään jälkeen

jos nyt lasketaan panos siihen että vältetään vastaavanlainen kansantalouden supistuminen ja globaalin talouden himmeneminen niin panos sen estämiseen on vielä varsin vaatimaton

mielestäni oikea tapa edelleen on se että noudatetaan maastrichtin sopimusta ja jos ja kun sen perusteella kreikka joutuu velkasaneeraukseen jokainen maa huolehtii omista pankeistaan

on vaarallista jos joku toimiala joutuu tavallaan tällaisen harmaan talouden piiriin jolloin kilpailusyistä nekin jotka eivät haluaisi tehdä niin joutuvat hyvin huolella miettimään ovatko toimialalla enää mukana ollenkaan

tsaari joka edellisen kerran oli siinä asemassa että pystyi määräämään rautateistä totesi että kiskojen raideleveys on tämä ja kun insinöörit eivät löytäneet sopivia reittejä hän otti viivottimen ja vetäisi moskovan ja helsingin ja pietarin välille linjan ja hänen etusormiensa paikka näkyy vieläkin siinä missä rata tekee mutkan

arvoisa herra puhemies

omilla varoillaan kukin valtio katsoo missä se raja menee mitkä pankit päästetään konkurssiin ja myös euroopan pankkijärjestelmä saneerautuu mutta samassa hetkessä alkaa myös elpyminen

näyttää siltä että harmaalla taloudella on taipumus pesiytyä tiettyihin toimialoihin ja tässä nyt yritetään kohdistaa voimavaroja juuri tämän ilmiön

on itse asiassa mielenkiintoista pohtia mitä kilpailu tai resurssien niukkuus saa aikaan ja miten erilaiset yhteiskuntajärjestelmät ovat suhtautuneet täälläkin mainittuun voittoon sen kieltämiseen tai maksimointiin

se että täällä on piikki auki on järkevää politiikkaa mutta totta kai on järkevää pyrkiä estämään moisen holtittomuuden uudelleen esiintyminen

no nyt on keskustelu päättynyt eduskunta hyväksyy ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen lakiehdotusten toinen käsittely on pysähtynyt naisia on kitkemiseksi

ei tässä nyt paljoa ole sen eteen tehty

tässä hankkeessa on selvästi nähtävissä se että tämän varsinaisen järjestelmän luomisen vastuu on ollut hajautettu tai hajaantunut itse asiassa todennäköisesti sitä ei ole koskaan edes pohdittukaan vaan on ajateltu että markkinavoimat hoitavat tämän asian taitavasti

länsimaisessa markkinataloudessa hyväksytään voiton tavoittelu ja esimerkkinä voisin käyttää vaikkapa länsi saksan ja itä saksan autoteollisuutta

molemmissa kansan volyymi on suunnilleen samanlainen tekninen lahjakkuus varmaan alkutilanteessa kutakuinkin tasaveroinen

ensinnäkin kun valtio toimii sektorivastuilla niin on ymmärrettävää että jos on erilaisia käyttöikiä sopimuksia laitteissa niin sellaista tilannetta ei tule koskaan että kaikki olisivat yhdessä samassa pisteessä ja olisivat valmiit vaihtamaan johonkin uuteen yhteisesti sovittuun

toisessa oli keskusjohtoinen järjestelmä jossa voitto oli kiellettyä

me tarvitsemme kasvua ja itse asiassa meidän tulee kasvattaa suomen taloutta nopeasti jotta velkaantumiskehitys voidaan katkaista

lopputulos oli se että länsisaksalainen autoteollisuus kehitti jatkuvasti laatua pystyi vapailla markkinoilla vientimarkkinoilla hankkimaan merkittävän markkinaosuuden ja itä saksassa valmistetut autot ellei niillä ollut merkittävää hintaetua joissain maissa jäivät kotimarkkinoiden tuotteiksi

hallitusohjelmassa on toki paljon hyviä asioita joista varmasti useampaa ihmistä kuin mikään muu koskettaa se että henkilöverotusta kevennetään ja sen kannustava vaikutus itsensä kehittämiseen ja työllistymiseen on kiistaton

tämä on välttämätöntä ymmärtää mikä edellyttää sitä että valtiolta löytyy ihan niin kuin täällä on todettu henkilö tai orgaani jolla on valta päättää muiden yli

kilpailu josta tässäkin on tavallaan kyse parantaa laatua ja parantaa useimmiten myös pidemmän päälle menestyjän mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaansa

kuitenkin eri selvitykset osoittavat että valtiontalouden kannalta yritystoiminnan verotuksen vaikutus työllistymiseen ja sitä kautta valtion verotuloihin ja myös sosiaalikustannusten vähentymiseen on samalla summalla vähintäänkin kaksin kertainen

päivän jälkeisten parin kuukauden ajan jolloin lehman brothersin konkurssi amerikkalaisen investointipankin konkurssi tuli enemmän tai vähemmän yllätyksenä ja siitä seurannut luottamuspula häiritsi pysyvästi koko sen talven rahoitusmarkkinoita

se tarkoittaa lainausmerkeissä raideleveyttä opastimia liikennesääntöjä mutta varsinainen toiminto näiden verkkojen tai järjestelmien hyväksikäyttö se toki saa olla markkinavoimien käytössä kunhan se toimii sovittujen pelisääntöjen mukaan

täällä on viitattu siihen että edellisestä lamasta suomi selviytyi muun muassa nokian vetämänä mutta erittäin keskeinen asia oli myös silloinen yritysverotus joka myöhemmin todettiin ulkomaalaisomistajia syrjiväksi

julkinen viranomainen pitää kaikille avoinna olevaa tiedostoa jossa kaikki kauppahinnat ovat nähtävissä myös edelliset ei pelkästään viimeinen jolloin markkinoilla syntyy selkeä käsitys mikä oikea hintataso on ja sitä kautta voidaan estää niin sanottujen pimeiden kauppojen toteutumista

se edellyttää että myyjiä tai ainakin myytäviä kohteita on jatkuvana vuona niin että markkinat pääsevät syntymään

siellä yrityksen voitot jotka jätetään yritykseen ovat niin kauan verovapaita kunnes ne nostetaan osinkoina

näyttää käyneen hyvin usein sen suuntaisesti kuitenkin että pyritään kertaostoja kasvattamaan jolloin transaktioiden määrää ei voida lisätä

viiden vuoden aikana tällä on niin suuri merkitys että pääomavaltaisella toimialalla yrityksen joka toimii kilpailluilla kansainvälisillä markkinoilla on tämä otettava vakavasti minkä johdosta varmasti suomessakin tällä hetkellä sadat yritykset pohtivat kotipaikan siirtämistä tai ainakin tytäryhtiön perustamista viroon

pahimmillaan tämä johtaa siihen että myöskään sinä aikana joilla on pitkäaikainen sopimus esimerkiksi hoitopalveluilla uusia luovia ratkaisuja innovaatioita ei tuoda markkinoille ei paranneta laatua ja itse asiassa silloin vähin erin ajaudutaan tilanteeseen jossa ei ole edes tarjoajia kovin montaa

totta suomalaiset ovat olleet innovatiivisia näissä pelien kehittämisessä ja tämä mahdollisuus on hyödynnetty

tyyppiesimerkki on pitkäaikaiset hoitosopimukset jona aikana joltain toimijalta ostetaan koko kapasiteetti jonka jälkeen jos hän ei enää seuraavaa tarjouskilpailua voita sen takia että hän ei kyseisenä aikana ole voinut eikä hänen ole kannattanut muuttaa toimintatapaansa jää kokonaan ilman kunnan ostoa vajaaksi jolloin toiminta käytännössä vaarantuu

paikallinen kirjakauppa joka menettää koulutoimitukset saattaa menettää siinä määrin myös liikevaihtoaan että myös paikallinen muu tarjonta supistuu tai käy olemattomaksi kirjakauppa katoaa

nyt tuli myös progressio muihin pääomatulolähteisiin ja tämä on omiaan kyllä pohdituttamaan niitä joita asia koskee mihin kannattaa sijoittaa

voisin hyvin kuvitella että koko hankintalaki on tietysti eurooppalaisittain sikäli perusteltu että läpinäkyvyys ja korruption estäminen tätä kautta on tehokasta mutta suomalaisessa yhteiskunnassa nämä argumentit eivät ole kovin keskeisiä

tämä on kaiken kaikkiaan aika masentava tilanne ja on tehty vielä paljon suunnitelmia joissa epäkohdat on todettu mutta toimeenpano puuttuu vastuu puuttuu ja suomi ei voi jatkaa tällä tavalla

olisin voinut hyvin kuvitella että samaan lopputulokseen olisi päässyt pelkästään terveen järjen harkinnan ja paikallisten olosuhteiden huomioon ottamisessa

tämä tarkoittaa myös sitä että suomeen syntyy entistä vähemmän niitä yrityksiä jotka ovat kilpailukykyisiä vientimarkkinoilla ja uskaltavat ottaa viennin käynnistämisriskin

suomi tarvitsee jos haluaa palkata korkeasti oppineita ja hyvän ansiotason haluavia ihmisiä sellaisia työpaikkoja joissa myydään sellaista osaamista jota markkinoilla ei muista maista ole juuri saatavilla

on koulutettu arkkitehteja diplomi insinöörejä rakennusinsinöörejä rakennusmestareita ja rakennusalan ammattikoulutuskin on ollut laajaa

tässä suhteessa tekesin yritystukiin kohdistuva supistus voi lyhyellä tähtäimellä tuntua hyvältä mutta pitkällä tähtäimellä se on ehkä merkittävä taantumisen syy

rakentamisen valvonta on myös lainsäädännön ja erilaisten säännösten johdosta erittäin tarkasti säänneltyä ainakin teoriassa mutta käytännön rakentaminen näyttää olevan jo sitten paljon monimutkaisempi ilmiö

viime kerralla lamasta noustiin panostamalla nimenomaan tutkimukseen ja yritystukiin joilla oli merkittävä voima yritysten kasvun kannalta

nykyinen rakennustarkastus on mielestäni aika lailla myös kunnan varallisuuden ja verojen keräämisen kaltaista ja todellisuudessa varsinaisen rakentamisen tarkastukseen siitä työpanoksesta jää varsin vähän

se että näin on käynyt ja näin tulee käymään jatkossakin pakottaa miettimään ovatko tämä tarkastusjärjestelmä ja valvonta ollenkaan ajanmukaisia

rakennusvalvonnan arkistot ja rakennuspiirustukset kaikki nämä ovat mutta eihän siellä mitenkään pääse selville mitä todellisuudessa on rakentamisvaiheessa jätetty tekemättä ja mikä on mahdollisesti tehty väärin

myös eräs verolain yksityiskohta tulonlähdejako joka tarkoittaa sitä että tappiota ei voi vähentää voittoa tuottavan yrityksen tuloksesta on omiaan jarruttamaan ja sen takia täällä suomenmaassa huudetaan bisnesenkeleiden perään joille annettaisiin erityisverokohtelu

mielestäni se että koko rakennusvalvonta siirtyisi toiselle tasolle on nyt mahdollista kun on mobiililaitteet valokuvaus videointi kaikki nämä

jos rakennuksilta vaaditaan turvakenkiä ja muita turvallisuuslaitteita niin omistajan ja rakennuksessa asuvien tai työssäkäyvien turvallisuuden kannalta olisi myös syytä pohtia sitä että rakennuksen aikainen valvonta olisi todellista eikä vain näennäistä

myös henkilökohtaisen konkurssin aikaansaaminen lisäisi yrityshalukkuutta ja kasvuhalua yrityksissä

neljän kuukauden koeaika nyky yhteiskunnassa on aivan liian suppea

ei myöskään kunnan rakennustarkastaja pysty käytännössä valvomaan kuin aivan satunnaisissa tilanteissa ja hätätapauksissa menemään paikan päälle

kun siirryttäisiin tällaiseen video ja valokuvauspohjaiseen dokumentointiin voitaisiin jälkeenpäin myös rakennuksen vaihtaessa omistajaa osoittaa paljon luotettavammin kuin nyt kuinka asiat on tehty ja jos myöhemmin havaitaan korjaustarvetta niin heti ei tarvitse kaikkea purkaa

otetaan nyt kreikka joka tässä salissakin on moneen kertaan käsitelty

siellä valtio väärensi kirjanpitonsa siis valtion keskeisiä asiakirjoja tieten tahtoen tarkoituksella voidakseen velkaantua ja jos ajatellaan että tässä on itse asiassa tietyntyyppisestä vakuutustoiminnasta kyse niin se joka polttaa tahallaan autonsa joko ei saa ollenkaan vakuutusta tai sille määrätään korkeampi vakuutusmaksu

entiset puru ja kutteripohjaiset eristeet tulivat muovipohjaisiksi tulivat muovipohjaiset kalvot ja kosteussuluiksi tulivat patolevyt mutta myös rakennettiin kellareihin

rakennusmääräykset ja rakennusoikeudet olivat niin vajavaisia että monet kellarit käytettiin hyväksi koska ne eivät syöneet niin sanottua rakennusoikeutta

minä hyvin ymmärrän että tämä on niin monimutkainen asia että sellaisen vakuutusmaksun korotuksen kohteeksi joutuva maa olisi aika kiusallisessa asemassa mutta kyllä tässä alkaa miettiä että kuinkahan monta kertaa todennäköisempää on että joku muu maa on se joka saa nämä rahat kuin suomi

tämän johdosta myös kosteus tunkeutuu paljon helpommin kellariin kuin toiseen kerrokseen johonka sen sijaan arkkitehdit onnistuivat kehittämään oman ratkaisun

ei ole kovin ihmeellistä että eri maissa sinänsä historia on johtanut erilaisiin ratkaisuihin

kattohuopatehtaiden yhdistyksen silloisen toimitusjohtajan arkkitehtikilpailun perusteella koko suomalainen arkkitehtikunta höynäytettiin tähän tasakattohankkeeseen

ja siihen kun vielä lyötiin kupolit päälle ja sadevesiviemärit katolla tukkoon saatiinkin pysyvä ongelma jossa korjausrakentamista riittää seuraavalle sukupolvelle asti

mutta tämän asian laajuus on kyllä sellainen että olisin toivonut että tämä olisi saanut vähän toisenlaisen käsittelyn täällä eduskunnassa

tämän seurauksena aika monessa kunnassa ryhdyttiin pohtimaan miksi meidän tuottavuutemme poikkeaa niin merkittävästi saman kokoisesta samanlaisissa olosuhteissa toimivasta toisesta kunnasta

kun ei ymmärretty sitä fysiikan lakia että ilmassa oleva kosteus tiivistyy kun se kohtaa kylmän ilman ja jätettiin kustannussyistä tuuletusrako tekemättä alettiin olla aika lähellä täydellistä epäonnistumista

kysymys on todella muutoksen johtamisesta ja tässä helposti käydään kahden koulukunnan välistä keskustelua siitä miten muutos pitäisi tällaisessa yhteydessä viedä lävitse

osa vannoo täydellisen huolellisen ja laaja alaisen suunnitelman perään ja osa on sitten sitä mieltä että olennaisempaa on tehdä suurpiirteinen suunnitelma ja käynnistää hanke ripeästi

erilaisissa tieteellisissä selvityksissä jälkimmäinen näyttää jatkossa yhä useammin tulevan paremmaksi ratkaisuksi mutta vain yhdellä edellytyksellä ja se on se että korjauksiin muutoksiin ryhdytään välittömästi kun virheet tai puutteet havaitaan

tässä lakiehdotuksessa on varsin hyvä analyysi tilanteesta ja laki on monessa kohdassa huolellisesti valmisteltu